oppositiolla oli siis välikysymyksessä viisi selkeää isoa kysymystä ja arvioisin sillä tavalla että hallitus vastasi ehkä näistä viidestä isosta kysymyksestä osittain tähän ensimmäiseen mutta sitten nämä neljä selkeää kysymystä jäivät aika lailla vastauksia auki

suurissa peruskunnissahan osittain hyvin monimutkaisten yhteistoiminta ja sopimusjärjestelyjen vuoksi vaikutusmahdollisuudet myös luottamushenkilöillä ovat hyvin heikot

kysymys tietysti on siitä millaista roolia ensinnäkin kunnille halutaan tulevaisuudessa sovittaa mihin ongelmiin kuntakoon suurentamisella halutaan vastata mutta joka tapauksessa on selvää että hallituksen tiedonannossa hahmoteltu vahvojen peruskuntien malli ei kykene välttämään peruskuntien yläpuolisia hallintorakenteita

muun muassa kysymykseen aikooko hallitus antaa kaupunkiseutujen kehyskuntien pakkoliitoksiin tähtäävän lakiesityksen ei selkeää vastausta tullut

tosin oli mielenkiintoista huomata että hallituspuolueitten edustajien näkemykset täällä salissa myös tältä osin erosivat

eli joka tapauksessa tarvitaan yhteistyörakenteita joitten ongelma on se että ne pääsääntöisesti ovat demokraattisen päätösvallan ulottumattomissa niin monella tavalla

tässä on tietysti muistettava se tosiasia että näissä lakiesityksen pykälissä lähtökohta on se että yhteistyötä käytännössä ei voi selvittää

mikäli vaihtoehtona olisi myös professori tuorin esittämä maakuntaitsehallinto jossa maakuntavaltuusto valittaisiin suoralla kansanvaalilla kyettäisiin kaikkein raskaimmat palvelut siirtämään leveämmille hartioille kuntien niin halutessa

sen sijaan jokainen kunta on kuntaliitosten osalta selvitysvelvollinen eli kaikkien pitää selvittää mahdollisuus kuntaliitoksiin eli tämä tilannehan on käytännössä pakkoselvitys höystettynä pakkoliitosuhalla

tällöin peruskunnat voisivat paremmin toteuttaa niille sopivaa roolia paikallisena itsehallintoyhteisönä jossa kansalaiset voivat päättää lähellä olevista asioista ja omasta elämisen ympäristöstään

käytännössähän tällöin maakunnalle siirtyisi sellaisia tehtäviä jotka pääosin kunnat joutuvat toteuttamaan jo nytkin lainsäädännön nojalla

no sitten tämä iso kysymys joka herätti aika paljon keskustelua oli onko hallituksella aikeita palauttaa kuntien välisen yhteistyön syventäminen tasavertaiseksi uudistusvaihtoehdoksi kuntaliitosten rinnalle

tällaisella maakuntahallinnolla kyettäisiin poistamaan halutessa useita nyt toimivia kuntayhtymiä ja siirtämään näitten tehtävät yhteen kuntayhtymään

tästäkin monilla hallituspuolueitten edustajilla oli hyvin selkeä näkemys että tämä kuntien välinen yhteistyö pitää ehdottomasti saada tasavertaiseksi uudistusvaihtoehdoksi kuntaliitosten rinnalle

arvoisa puhemies

näin esimerkiksi sairaanhoitopiirien kuntayhtymähallinto kehitysvammahuollon kuntayhtymät maakunnan liitot ja niin edelleen

muun muassa edustaja johannes koskinen käytti erittäin ansiokkaan todella korkeatasoisen puheenvuoron myös tähän liittyen

eli peruslähtökohta on se että mikäli palvelut aiotaan kaiken kaikkiaan koko maassa turvata niin tarvitaan myös tämä syvän yhteistyön vaihtoehto tasavertaiseksi vaihtoehdoksi kuntaliitosten rinnalle

suurissa peruskunnissahan osittain hyvin monimutkaisten sopimus ja yhteistoimintajärjestelmien vuoksi jopa luottamushenkilöllä vaikutusmahdollisuudet toimintaan ovat hyvin heikot

eli käytännössä siis maakuntamallilla hallintoa voidaan itse asiassa yksinkertaistaa ja byrokratiaa vähentää

arvoisa puhemies

samalla voitaisiin myös siirtyä olen puhunut tällaisesta kunnallisen päätöksenteon harmaasta alueesta kunnallisen päätöksenteon harmaalta demokratia alueelta myös avoimeen päätöksentekoon kansanvaltaisella maakuntahallinnolla

voi olla että kuuntelin huonosti mutta en ainakaan löytänyt vastausta esimerkiksi ministerien puheenvuoroista tähän liittyen

on kuntataso kunnanvaltuuston avoimet kuntavaalit on maakuntataso ja meidän mallissamme voidaan lähteä liikkeelle siitä että maakuntavaltuusto valitaan suoralla kansanvaalilla

silloinen ja entiset hallitukset viime vaalikaudella elvyttivät rajusti ja tänäänkin on monessa yhteydessä todettu

tässä on siis muistettava se ettei suurillakaan peruskunnilla kuten todettua päästä eroon kuntien yläpuolisesta hallintorakenteesta muun muassa sote toiminnassa

myöskään kysymykseen miten hallitus huolehtii siitä että tulevaisuudessa kuntien tehtävät ja rahoitus ovat tasapainossa ei vastausta tullut

tällainen kuntayhtymämalli on jo perustuslain ja kuntalain mukaan aivan täsmälleen samanlaista kunnallista hallintoa kuin mitä on peruskunnissakin

tänä päivänä voidaan todeta se että valtiontalous on toipunut selvästi nopeammin kuin pahimmillaan odotettiin ja tietysti näitä tulevia näkymiä jonkin verran helpottavat myös monien talousasiantuntijoittenkin arviot joiden mukaan suomen julkinen talous on kansainvälisesti poikkeuksellisen hyvässä kunnossa ottamaan vastaan uutta talouden alamäkeä johon ollaan menossa

keskustan maakuntamalli selkeyttää ja avaa tekee entistä avoimemmaksi kunnallisen päätöksenteon

aina pitää muistaa se että mallithan eivät tee mitään että ihmiset tekevät mutta keskustan kotikuntamaakunta malli on mahdollistava malli se ei ole pakottava malli

maakuntamallin kautta muun muassa perusterveydenhuolto peruserikoissairaanhoito sosiaalipalvelut voisivat tulla saman järjestäjän hoidettaviksi ja tästä syntyy mallin taloudellinen tehokkuus joka muun muassa kainuussa on monella tavalla nähty

kotikunnilla on tietyt selkeät tehtävät

hallituksen talouspoliittisesta linjasta voidaan tietysti olla montakin eri mieltä

se miksi hallitus omassa toiminnassaan maakuntamallia vastustaa no syitä on varmaan monia mutta yksi syy lienee se että maakuntamallia vastustetaan myös ideologisista syistä

kun koko ajan tässä kuntauudistuksessa pelätään sitä mihin palvelut sitten alueelta näissä liitoksissa karkaavat niin pakko minun on todeta että tässä meidän mallissamme kotikunnilla on myös tietynlainen edunvalvontarooli alueensa asukkaitten palvelujen säilyttämisessä

siinä on monia linjauksia joita on monella tavalla vaikea hyväksyä mutta siinä on myös aivan oikeansuuntaisia aivan oikeita monia linjauksia

tärkeää olisi se että hallitus pystyisi reagoimaan koko ajan siihen ettei työttömyys pääse nousemaan vaikka taloustilanne heikkenisikin

maakunnille siirrettäisiin taasen nämä raskaammat palvelut eli perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito vaativa sosiaalitoimi

täällä on moni edustaja viitannut siihen mitä sille peruskunnalle tai kotikunnalle sitten jää jos kaikkein raskaimmat kaikkein kalleimmat palvelut sosiaali ja terveydenhuollon osalta siirretään maakuntien harteille

eu alueella laajasti korostetaan alueitten merkitystä ja vahvaa aluehallintoa mutta täällä nyt sitten pyritään toimimaan toiseen suuntaan

en nimittäin pidä järkevänä että taloustilanteen heikentyessä nyt lähdettäisiin koviin lisäleikkauksiin vaan meidän pitää kaikin tavoin tukea kotimaista kysyntää

isoja kysymyksiä budjetissa ovat muun muassa

kuinka talouden kasvua saadaan aikaiseksi

minä en oikein ymmärrä sitä keskustelua että minkä takia kunnan pitää nyt sitten olla hirvittävän huolissaan siitä jos nämä kalleimmat ja raskaimmat palvelut siirretään laajemmille ja tehokkaammille harteille

kuinka menoja saadaan hillittyä

minusta yksi budjettiesityksen joka on siis sidottu hallitusohjelman linjauksiin suurimpia ja kovimpia ongelmia on epätasapaino alueellisen oikeudenmukaisuuden osalta

arvoisa puhemies

täällä on tänäänkin puhuttu paljon kotimaisesta uusiutuvasta energiasta ja tietysti on muistettava se että kotimainen uusiutuva energia ei kasva kasvukeskuksissa eikä kotimainen uusiutuva energia liiku pisara radalla tai näillä kasvukeskusten metroraiteilla vaan siihen tarvitaan kunnossa olevaa tiestöä kunnossa olevia siltoja ja kunnossa olevia yksityisteitä ja niin kuin täälläkin on puhuttu se kokonaisuus valitettavasti rapautuu

mutta arvoisa puhemies

ymmärrän kynän naputuksen ja totean vain loppuun sen että toisenlaisista väitteistä huolimatta tämä keskustan kotikuntamalli on myös monella tavalla huomattavasti avoimempi ja siinä on merkittävästi vähemmän byrokratiaa kuin näissä hallituksen esityksissä

itse väitän niin että budjettiesitys keskittää tätä yhteiskuntaa ja rohkenen jopa väittää vähän kärjekkäästikin että tässä budjettiesityksessä alkaa jo näkyä jopa pientä ideologistakin halua keskittää tätä yhteiskuntaa keskuksiin

eli meidän on tiedostettava se että jos näitä maaseudun luonnonvaroja aiotaan hyödyntää niin kriittisin tekijä tulevaisuudessa on se missä kunnossa tiestö kaiken kaikkiaan on

keskustan mallissahan perusterveydenhuolto peruserikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut siirretään samalle järjestäjälle minkä tehokkuus tulee siitä että näitten toimintojen väliset raja aidat joko saadaan pois tai saadaan ne mahdollisimman matalalle

ne kohdistuvat ihmisten tarvitsemiin peruspalveluihin ne keskittävät

eli kun puhutaan kotimaisen uusiutuvan energian lisäämisestä niin samalla meidän pitää pitää mukana myös se millä tavalla tuo tiestön kunnossapito hoidetaan

lasten päivähoito on aika luontevaa pitää siellä kotikunnassa koska se linkittyy oleellisesti myös peruskoulutukseen

edustaja mäkinen viittasi näihin etelän kolmeen isoon hankkeeseen

minä sanoisin niistä sillä tavalla että ihan ok mutta jos samaan aikaan leikataan poistetaan tai jopa jätetään esittämättä pohjoisen suomen jopa elintärkeitä liikennehankkeita niin sitä minä en voi hyväksyä

mutta edustaja heinonen aivan oikein kiinnitti tärkeään asiaan huomiota

tämä onkin mielenkiintoinen huomio

mutta sitten liikennepolitiikan osalta aivan pieni yksityiskohta

thl on tutkinut muun muassa kainuun mallia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta ja mikä tässä on kaikkein mielenkiintoisinta on se että thln vertailussa kainuu on hoitanut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen maan parhaiten

ja tietysti hallituksen linja suomalaista ruuantuotantoa kohtaan on tyly tässä budjettiesityksessä

näyttää siltä että hallitus unohtaa sen että suomalainen maaseutu tarjoaa ihmisille työtä ja toimeentuloa erittäin laajasti tässä yhteiskunnassa

eli vaikka ministeri urpilainen täällä vakuuttikin että olisi hyvä jos meillä olisi maantieteellisesti eheä yhteiskunta niin tämä budjettiesitys ja hallitusohjelma eivät sitä oikein tavoittele

tarvitaanko suunnanmuutosta jossa kasvun aikaansaamiseksi korostetaan vahvaa kasvukeskusten ulkopuolista elinkeino ja yhteiskuntapolitiikkaa

arvoisa puhemies

keskusta on kritisoinut tätä hallituksen kuntauudistusta tämän prosessin kaikissa eri vaiheissa

vaatii kyllä aika laajaa mielikuvitusta että kykenee näkemään keskustan kotikuntamaakunta mallin ja hallituspuolueitten ajaman epämääräisiin peruskuntiin nojaavan mallin täysin yksi yhtenä

täälläkin me olemme kritisoineet vahvasti sitä että hallitus ei tosiasiallisesti ole kuunnellut ei kuullut kuntia kuntakenttää kunnallishallinnon kunnallistalouden asiantuntijoita

on pakko todeta esimerkiksi kainuun malliin liittyen joka on siis hyvin lähellä tätä maakuntamallia että nuorten syrjäytymisen kannalta on aivan ratkaisevaa se pääsevätkö he mahdollisimman nopeasti heti peruskoulun päättymisen jälkeen harjoittelupaikkaan työpaikkaan tai koulutukseen

tämän esillä olevan kuntarakennelain osalta keskusta on päätynyt tekemään hylkäävän esityksen ja lienee kohtuullista myös sitten käydä lävitse miten keskusta kaiken kaikkiaan on tähän päätynyt eli lienee paikallaan perustella laajasti nämä näkemyksemme ja tuoda tätä kautta myös esille sitä miten kuntakenttä laajasti tätä kuntauudistusta arvioi

se että kainuun mallissa nämä asiat on pystytty hoitamaan maakunnallisesti yhtenä kokonaisuutena on tuonut mukanaan muun muassa sen että viimeisten vuosien aikana kun tämä malli on toiminut meiltä ei ole päässyt peruskoulun päättymisen jälkeen karkaamaan käytännössä yhtään nuorta eli kaikille on löydetty jatkokoulutuspaikka harjoittelupaikka tai jopa työpaikka

arvoisa puhemies

metsähallituksella on erittäin merkittävät taloudelliset ja elinkeinopoliittiset vaikutukset puualan näkökulmasta tai esimerkiksi myös matkailun näkökulmasta

tämä on tavattoman suuri asia

kuten kaikki tiedämme pohjoisessa metsähallituksen rooli on tietysti huomattavasti merkittävämpi suuren metsäomistuksen myötä kuin täällä etelässä

hallituksen kuntauudistusta ohjaavalla lakiesityksellä ei päästä kuntauudistukselle asetettuihin tavoitteisiin turvata kuntien talous ihmisten tarvitsemat palvelut ja kunnallinen demokratia

metsähallituksen rooli valtiontalouden näkökulmasta on myös korostunut kasvaneet tuottovaateet näkyvät entistä nuorempien metsien hakkuina mutta myös alueellisesti esimerkiksi kohtuuttoman korkeina tienkäyttömaksuina

lakiesityksen käsittely hallintovaliokunnassa ei ole ollut sen arvovallan mukaista

valiokunnan hallituspuolueista koostuva enemmistö ei ole sallinut edes pohtia asiantuntijoitten kuntien ja muiden sidosryhmien kriittisiä lausuntoja eikä niitä ole huomioitu mietinnössä juuri lainkaan

nyt on hyvä että tätä sisältöä ja muutosten tarpeita päästään täällä eduskunnassa käsittelemään ja tämän lain jatko ja säätäminen on ikään kuin sitten tästä talosta itsestään kiinni

tämä käsillä oleva talousarvioesitys aivan oikein panostaa osaamiseen mutta on jollakin tavalla hämmästyttävää että tämäkään budjettiesitys ei tunnusta yliopistokeskusten ratkaisevaa roolia alueelleen

kuten selonteko toteaa meidän turvallisuuspoliittinen ympäristömme muuttuu jopa hyvinkin nopeasti ja siksi yhdynkin niihin näkemyksiin joissa nähdään järkevänä arvioida vuosittain selontekomenettelyn lisäksi suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa

hallituksen kuntauudistus pohjautuu ideologialle keskittää asuminen palvelut ja päätöksenteko

itse arvioin sillä tavalla että lakiehdotus ei ole vielä tällä hetkellä selkeä johtamisen näkökulmasta

tässä keskustelussa ja arvioinnissa niin tasavallan presidentillä kuin eduskunnalla on olemassa oma asemansa ja paikkansa

yliopistokeskusten kehittymisraha on kuten täällä on jo useassa puheenvuorossa todettu jäänyt pahoin jälkeen kustannuskehityksestä ja keskukset joutuvat turvaamaan toimintansa hankerahoitukseen

selonteossa määritellään sotilaallisen puolustuksemme peruslähtökohdiksi puolustusvoimiemme nykyiset tehtävät koko maan puolustaminen ja yleinen asevelvollisuus

tämän vuoksi onkin hyvä että valtiovarainvaliokunta huomautti omassa lausumaehdotuksessaan ministeriötä ja ennen kaikkea hallitusta näistä määrärahoista

se on murentanut luottamuksen kuntavaltio suhteessa ja aiheuttanut jännitteitä keskuskaupunkien sekä niitä ympäröivien kehys ja maaseutukuntien välillä

eli pelkään että esityksen mukainen johtamisjärjestelmä johtaa sekavaan ja jopa tehottomaan johtamisjärjestelmään nimenomaan kaksipäisyytensä takia

nuo yliopistokeskukset puhuttavat vuodesta toiseen

on selvää että nykyisellä rahoituskehyksellä emme kykene säilyttämään uskottavaa puolustuskykyä vaan tulevalla vaalikaudella tarvitaan merkittävää lisärahoitusta mikäli aiomme pitää kiinni puolustuksemme kolmesta mainitusta tukijalasta

arvoisa puhemies

niitten kehittämisessä tulisikin päästä yhteiseen näkemykseen sillä tavalla että yliopistokeskusten toiminta voitaisiin vakinaistaa ja voitaisiin ottaa ne mukaan yliopistolakiin ja turvata myös sitten niiden perusrahoitus valtion talousarvion kautta vaikka se onkin hieman ristiriidassa emoyliopistojen vahvan autonomian kanssa

tuosta ed

kunnille on järjestetty kaksi lausuntokierrosta mutta kuulemisilla ei ole ollut mitään vaikutuksia hallituksen tekemiin jatkolinjauksiin sekä lakiesityksen sisältöön

näkisin niin että kansallisella elinkeinolla pitää olla oikeus siihen että valtio puhuu maistaan yhdellä äänellä

on aivan kiistatonta se että nyt tämän hallituksen aikana on harjoitettu voisi sanoa poikkeuksellisen tukevaa kuntapolitiikkaa myös taloudellisesti mutta on tietysti aivan selvä asia etteivät tuottavuuden parantamisen vaateet ole tässä kaiken kaikkiaan mihinkään hävinneet

nyt arvioin että esityksellä syntyy ristiriitoja metsähallituksen sisällä ja kuulemiskierroksellahan tästä on selkeät esimerkit jo ollut

kuntien selvän enemmistön vaihtoehtoiset uudistumisnäkemykset muun muassa kuntayhteistyön tarpeesta on jätetty kokonaan huomioitta uudistuksen jatkovalmistelussa

on selvää että resurssien ja tehtävien tulee olla tasapainossa keskenään ja tässä on kaiketi ymmärrettävä että liittoutumattomuus edellyttää että meillä on rahat yleiseen asevelvollisuuteen ja koko maan puolustamiseen

näyttää siltä että julkisten hallintotehtävien yksikkö tulee todellisuudessa olemaan eriytetty itsenäinen virasto ja myös eriytetty metsähallituksen hallituksen ja toimitusjohtajan toimivallasta

arvoisa puhemies

tuottavuutta ja palveluja pyritään parantamaan ja siinä mielessä meillä on jo usean vuoden ajan ollut voimassa kunta ja palvelurakennehanke erittäin suuri hanke joka eteenpäin mennäkseen vaatii aikaa

kunnallisen itsehallinnon kannalta on ongelmallista ettei kunnille ole lakiesityksessä annettu muuta selvitysvaihtoehtoa kuin kuntaliitos ei kuntien yhteistyön tiivistämistä

nämä vakuudet ovat ihan myönteinen asia mutta kuitenkin rehellisyyden nimissä on todettava että se on pienehkö kysymys suuressa kuvassa

harjoittelukoulujen toimintaan ei ole viime vuosina osoitettu palkkaratkaisujen lisäksi muuta pysyvää rahoitusta ja on aivan selvä asia että tähän sisältyy hyvinkin suuri riski opetuksellisen tason vaarantuessa koko koululaitoksessa

todettakoon sitten näistä neuvotteluista joihin edustaja katainen viittasi että on toivottavaa että hallitukselta löytyy eväitä ja suurta viisautta hoitaa myös näitä suomelle ja tässä tapauksessa suomen maataloudelle ja aluepolitiikalle tärkeitä neuvotteluita mahdollisimman hyvin

minä muotoilisin arvoisalle ministerille tai ministereille kysymyksen sillä tavalla että onko tässä maassa nyt sitten malttia toteuttaa tätä kunta ja palvelurakennehanketta sen luonteen vaatimalla tavalla ja millä tavalla tätä uudistusta nyt viedään eteenpäin

eli sen lisäksi että meidän on pidettävä omat puolustusvoimamme niin hyvässä iskussa kuin mahdollista me joudumme syventämään kansainvälistä yhteistyötämme

kuten ministeri totesi niin tällä lakimuutoksella saatetaan kansallisesti voimaan rautatiemarkkinadirektiivin säännöksiä

annetut määräajat ovat edelleenkin liian lyhyitä jotta kunnilla olisi mahdollisuus huolellisesti tehdä kuntaliitosselvitys käydä keskinäisiä neuvotteluja ja päättää yhdistymisesityksestä